on paljon asioita jotka ovat vielä auki ja ovat asetusasteella ja on asioita joita ei edes sovita asetuksella

siitä vielä kerettiin aamulla töihin ja ihan hyvissä sielun ja ruumiin voimissa ja voitiin näin antaa yhteiskunnalle oma työpanoksemme

nyt roikutaan aamulla tuonne neljään viiteen saakka ravintolassa ja tästä on sitten seurauksena se että päivä menee sitten nukkuessa ja selvitellessä sitä omaa tilaansa

valiokuntien lausunnoissa on ilmennyt niin paljon epäselvyyksiä ja ristiriitaisuuksia siinä kuinka laki käytännössä toteutuisi että esitystä olisi syytä harkita ja palauttaa se jatkoaikavalmisteluun

arvoisa puhemies

elikkä näen että tällä esityksellä olisi myös alkoholin haittavaikutuksiin merkittävä hyöty jos valomerkki tulisi lain mukaan puoli yhdeltä tai yhdeltä viimeistään

tietenkin tästä tulee vähän semmoinen kuva että pelätäänkö nyt että työeläkejärjestelmät ovat sortumassa ja myös se kuva että kun hallitus on keventänyt suurituloisten verotusta niin heille annetaan nyt tämmöinen edullinen sijoitusmahdollisuus

elikkä tässä on nyt tämä harkinnanvaraisuus ryöstäytynyt pääsäännöksi ja tästä pitäisi nyt niin kuin lakialoitteessa esitetäänkin tämä harkinnanvaraisuus poistaa ja tehdä tiukka periaate tuosta laista että toteutetaan sitä lain perussääntöä

henkilöstö on jäänyt uudistuksissa pahasti yleisten tavoitteiden varjoon ja henkilöstön kuuleminen sekä vaikutusmahdollisuudet omiin työoloihinsa pitkin aluehallinnon uudistamista ovat osoittautuneet varsin puutteellisiksi

hallituksen esityksessä olisi tullut selvittää muun muassa miten valtioneuvoston omaa henkilöstöperiaatetta noudatetaan tilanteissa joissa henkilön hoitama virka siirretään kolmen vuoden siirtymäkauden jälkeen toiselle työssäkäyntialueelle eikä henkilö itse suostu siirtymään pois omalta työssäkäyntialueeltaan

suurituloisella on varaa sijoittaa säästää tuloistaan ja sitten suurituloisen aviopuolisolla tietysti on myös mahdollisuus säästää

kannatan tätä lakiesitystä eteenpäin vietäväksi

samalla tiesulutoimintaa alueellista aluetta ja se kun työsuojelutoimintoja alueellistetaan vastoin asetettuja tuottavuusohjelman tavoitteita on pelkona että valtion menot tulevat kasvamaan henkilöstövähennysten vuoksi

hallituksen esityksen valmistelussa ei ole riittävästi huomioitu uudistushankkeen vaikutuksia kansalaisten ja yritysten asioiden ratkaisemiseen ja oikeussuojajärjestelmän toimivuuteen

täällä on kannettu tänä päivänä huolta suomen viennistä ja työllisyydestä ja kilpailukyvystä ja niin poispäin ja varmaan on ihan aiheellista keskustella

oli erittäin isosta asiasta kysymys ja kun tätä alkuun tarkasteli oli kymmenkunta lakia ja niistä piti vääntää sitten yksi lakiesitys niin ihan alkuun hirvitti

esimerkiksi perusoikeuksien valvontatehtävien siirtyminen lääninhallituksilta eri viranomaistahoille kuten sosiaali ja terveysalan lupa ja valvontavirasto valviralle on omiaan vähentämään resursseja kentällä tapahtuvasta alueellisesta valvontatyöstä

samoin kuin sivistysvaliokunnan yksimielisen lausunnon mukaan kirjasto nuoriso ja liikuntatoimien erottaminen aluehallintovirastojen muista yleissivistävistä tehtävistä on minunkin mielestäni huono vaihtoehto

siitä johtuen valiokunta käsitteli mietinnössään vain keskeisimpiä asian käsittelyssä ja asiantuntijakuulemisessa esille nousseita kysymyksiä

ensimmäinen mikä nousi perustusvaliokunnassa oli lain nimike ja ehkä eräät asiantuntijatkin kritisoivat lain nimikettä sitä että se ei kuvaa oikeastaan sitä todellista että on laista kysymys

mutta liikenne ja viestintävaliokunta päätyi kumminkin ministeriön esitykseen elikkä nimi on tietoyhteiskuntakaari elikkä se hyvin kuvaa kumminkin erittäin laajaa kokonaisuutta

tietysti tämä kehyspäätös on nyt vähän ennakkopäätös siinä mielessä että yhteisöveron alennus astuu voimaan vasta vuoden alusta mutta tässä nyt jo voisi ennakoida hieman mitä tehtävissä on

arvoisa puhemies

nyt käsittelyssä olevasta lakiesityksestä hallintovaliokunta on antanut mietinnön

arvoisa puhemies

olin viime viikolla kolme päivää metsäseminaarissa ja siellä hyvin paljon puhuttiin metsäteollisuuden tulevaisuudesta ja kyllä siihen liittyy omalta osaltaan tietysti kuljetus elikkä logistiset yhteydet ja rikkidirektiivi ja ne kompensoinnit mutta myös se että jotakin täytyisi tällä biopuolella nyt tapahtua

arvoisa rouva puhemies

haluan vielä kiittää tarkastusvaliokuntaa ja niitä virkamiehiä jotka ovat tehneet erinomaista työtä mietinnöksi

toivon myös aidosti sitä että elinkeinoelämä on valmis torjumaan harmaata taloutta koska myös siellä on merkittävästi tietoa ja näkemystä koska he itsekin kokevat näin että eivät pärjää kilpailussa

arvoisa puhemies

biomassa biopolttoaineet ja niitten johdannaiset varmasti siellä on tulevaisuudessa mahdollista tehdä paljonkin hyvää tälle yhteiskunnalle elikkä se työllistäisi myös

arvoisa puhemies

niin kuin ministeri totesi niin tällä promillerajan alentamisella ei todennäköisesti olisi mitään vaikutusta näihin kuolemantapauksiin

uudistuksessa maakunnan liittojen tehtävien laajentamisesitykset koskevat sellaisia tehtäväkokonaisuuksia joilla on merkitystä alueellisen kehittämistyön ja tahdonmuodostuksen vaikuttavuuden lisäämisessä ja toteuttamisen edistämisessä

toimintaympäristön tekniseen ynnä muuhun sellaiseen kehittymiseen ja kansainvälistymiseen liittyviin muutoksiin tulee tarvittaessa pyrkiä reagoimaan myös lainsäädännöllisin keinoin

palkkatuesta on puhuttu ja nuorisotakuusta ja sillä tavalla

tarkastusvaliokunta mietinnössään edellyttää että harmaata taloutta torjutaan laajalla toimenpideohjelmalla ei pelkästään yksittäisiin lainmuutoksiin tai muihin yksittäisiin toimiin keskittyen

aluekehittämisvastuun tulee olla kunnilla joilla on verotusoikeus ja aluekehittämisen vetovastuu kuuluu maakuntaliitoille

jo tämä osoittaa sen

niin kuin on täälläkin on todettu niin kaikkien eri ministeriöiden alojen osalta ennalta ehkäisevä toiminta olisi tervetullutta

valiokunta on kiteyttänyt tähän lauseeseen oleellisen

niin kuin on todettu niin varmasti asennekasvatusta ja kaikkea tämän tyyppistä alkolukkoa ja muuta on syytä harkita

verkkoneutraliteetissa on kyse periaatteessa kaikkien viestintäverkon sisältöjen ja palvelujen tasapuolisesta kohtelusta ja käyttäjän kannalta ennen kaikkea verkkojen ja palvelujen käytön rajoittamattomuudesta sekä toisaalta käyttäjien valinnanvapaudesta

palkkatuesta sitten vielä sen verran että kajaanin työvoimatoimisto teki virhelaskelman sosiaalisen yrityksen osalta tietyillä vamma asteilla laski väärin maksoi liikaa palkkatukea ja on nyt perimässä sitä takaisin

yhteistoiminnan piiriin kuuluvat uudistuksessa tehtävät jotka ovat alueen pitkäjännitteisen kehittämisen kannalta merkittäviä sisältyvät maakuntaohjelmiin tai niiden toteuttamissuunnitelmiin tai muihin alueiden kehittämiseen merkittävästi vaikuttaviin suunnitelmiin sekä koskevat yhteistoiminta aluetta yhteisesti

se rapauttaa tasa arvoisen ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan

auton haltuun ottaminen valtiolle on todellakin tällä hetkellä mahdollista mutta yhtään tällaista tapausta ei ole käsittääkseni ollut että olisi otettu

harmaan talouden laajenemisprosessin katkaiseminen tervehdyttää kilpailutilanteen ja edistää kansalaisten yhdenvertaista kohtelua

erilaisten internetin sisältöjen ja palvelujen tarjoajien kannalta kyse on syrjimättömyydestä ja tasapuolisista toimintamahdollisuuksista

sillähän voisi testata sitä kuinka tämä on mutta niin kuin täälläkin on todettu jos sinä joltakin vuokraamolta vuokraat auton tai kaverilta auton ja satut pikkuhönössä pyyhkäisemään sillä niin siinä meni kaverin auto ja jos ei ole varaa millä korvata niin siinä sitä ollaan puhtaan kaulan kanssa

yhteistoiminta alueeseen kuuluvien maakunnan liittojen jäsenkuntien on sovittava yhteistoiminnan piiriin kuuluvien asioiden käsittelyn ja päätöksenteon järjestämisestä joko yhteisessä toimielimessä tai siten että päätösvaltaa käyttävät maakunnan liitot yhtäpitävin päätöksin

lisäksi asiakkaan tulee voida käyttää internet yhteyspalveluja kaikkiin niihin tarkoituksiin joihin käyttäjällä on palvelusopimuksen ja palvelusta annettujen tietojen perusteella ollut perusteltu aihe olettaa sitä voitavan käyttää

arvoisa rouva puhemies

kiitoksia ministerille tästä esittelystä

arvoisa puhemies

minusta tämä on väärin että jos virkamiehet tekevät laskuvirheitä niin sitten se vastuu laitetaan yhdistykselle kannettavaksi

niin kuin täällä on todettu meillä on todella suomessa paljon erilaisia yhdistyksiä yhteisöjä ja toimintaperiaatteita

täytyy vaan todeta että kyllähän tässä kuntien velvoitteita lisätään ja rahaa ei kumminkaan velvoitteiden toteuttamiseksi lisätä siinä suhteessa kuin olisi tarvetta

ainakin mitä lehdistä olen nytkin viime aikoina lukenut niin hyvin usein rattijuopumukseen syyllistyy ajoluvaton ei ole katsastettu auto ei ole vakuutuksessa eikä missään harvaan asutulla seudulla on loppunut maistelueväät ja niitä lähdetään hakemaan ja sitten kärähdetään tai joku käräyttää

harmaan talouden torjunnan pitää olla jatkuvasti kehittyvä prosessi

sopimusehtojen ja annettavien tietojen tulee olla selkeitä ja kattavia siten että asiakas ymmärtää mahdollisen rajoituksen merkityksen ja sen vaikutuksen palvelun käytön kannalta

tässähän tietenkin tulee mieleen tämä pitkään puhuttu asia onko kuntien nostettava veroprosenttiaan joka nyt jo on huipussaan ja onko tämä verotus menossa siihen suuntaan että kunnilla on vastaisuudessa suurempi vastuu niin palvelujen tuottamisesta kuin myös sitten verojen keräämisestä että valtio liukuu tässä pikkuhiljaa pois

olen liikenne ja viestintävaliokunnan jäsenenä todella kiitollinen näistä investoinneista mitä tässä on

tässä on hyvä tämä toiminnantarkastajan kohta koska juuri näihin pieniin yhdistyksiin liittyen ei kaikilla ole varaa käyttää maksettuja tilintarkastajia ja tämä mahdollistaa nykyi sen käytännön jatkamisenkin

valiokuntahan sitten esitti kaiken kaikkiaan kuusi kappaletta lausumaehdotuksia

arvoisa puhemies

yrityksillä on oikeus tehdä järkevää verosuunnittelua

vastaavasti yhteiskunnan tehtävänä on huolehtia siitä että lainsäädäntöä valmisteltaessa lainsäädäntö ei mahdollista veron kiertämisen luonteista verosuunnittelua

tämä on arvio ei perustu mihinkään totuuteen tällä hetkellä vielä mutta jos ajatellaan omaa maakuntaani kainuuta niin todennäköisesti henkilöstöä siirtyy elyjen tietohallintoon joka tulee sijoittumaan mikkeliin etelä savon elyn yhteyteen

tietojärjestelmien kehittäminen on varmasti yksi tärkeä osa ja tästä on hallintovaliokunnassa silloin kun ministeri oli vielä puheenjohtajana puhuttu paljon ja tämä on heti otettu tänne

siellä on tämän vuoden loppuun mennessä menossa ympäristölupa umpeen ja sen takia on hyvä että nyt on rahoitusta siihen osoitettu ja saadaan hanke liikkeelle

kaltiokumpu mainitsi on hyvä raja tälle milloin tarvitaan ammattitilintarkastaja ja milloin mennään toiminnantarkasta jalla

tämä on tärkeä asia viedä tietojärjestelmien kehittämistä siihen suuntaan että kunnat ja valtio pystyvät keskustelemaan keskenään

kysymysten kirjo on valtava ja niiden määrää selittää myös se että ala on jatkuvassa muutoksessa kun uusia ja uudenlaisia palveluita syntyy koko ajan

näitä työpaikkoja ei asetuksellakaan tulla määrittelemään elikkä se on vaan ministeriön tai tietohallintojohtajan lupaus että näin tullaan asioitten suhteen tekemään joten siinä ollaan liikkeellä varmoilla puheilla kuten ne entiset tyttö ja poika

en voi tietenkään olla valtionvarojen maatalousjaoston jäsenenä nostamatta esille tätä petoaihetta

etäosallistuminen niin kuin sekin on todettu täällä on todella hankala ja ennen kaikkea jos viittaan nyt tähän on sosialidemokraattien tekemä vastalauseen ja lauri sosiaalidemokraattien tekemään vastalauseeseen tämä ennakollinen etäosallistuminen on ongelmallinen ja nimenomaan demokraattisen päätöksenteon näkökulmasta

tästä it palvelujen ulkoistamisesta ja mikä tämä sitra hanke nyt on siitä uskallan olla vähän epäileväinen onkohan siitä suurempaa hyötyä

julkisissa hankinnoissa tulee usein vastaan tapauksia joissa yrittäjän tarjoama hinta ei voi millään laskuopilla sisältää kaikkia yhteiskunnan velvoitteita

meillähän on kainuun hallintokokeilussa keskitetty kaikkien kuntien tietohallintopalvelut yhteen joita maakunta sitten tuottaa ja alkuvaiheessa osa siitä ulkoistettiin ja täytyi ottaa sitten omaksi työksi kokonaan kun ei saatu hyötyä päinvastoin tuli kalliimmaksi tuotettuna kun oli ulkona osa siitä toiminnasta

erityisesti kuluttajansuojasääntelyä parannettaisiin teleyritysten yhteisvastuuta korvauksia ja sopimusehtoja koskevalla sääntelyllä

esitys jättää epäselväksi esimerkiksi etukäteissitoumuksen antaneen mahdollisen kannanmuutoksen seuraukset jos kokouksessa tehdään uusia päätösesityksiä jotka eivät ole etukäteisiä kantoja ilmoitettaessa vielä edes olleet tiedossa

arvoisa puhemies

yksityisyyden suojaamisesta ja tietoturvasta on muodostunut ohittamaton ja olennainen osa sähköistä viestintää

sitten tämä uhkasakko opetuksen laiminlyönnistä

elikkä siinä täytyisi nyt katsoa tämä ahmakin että sillekin voitaisiin myöntää pyyntilupia

täytyy kysyä miten se terveydenhoitopuolella toimii

nyt pienet rangaistukset ovat luoneet tilaisuuden järjestäytyneelle rikollisuudelle

koska valvontaresurssit on valtion tuottavuusohjelman nimissä ajettu minimiin kiinnijäämisriski on mitätön ja tämän rikolliset kyllä tietävät

yhdistyksen kokouksen luonteen vuoksi etukäteinen osallistuminen olisi tarkoituksenmukaista sillä yhdistyksen kokouksessa on melko tavallista että osallistujien kannat muuttuvat kokouksessa käydyn keskustelun ja jaetun informaation perusteella

onko valtion mahdollista lähteä kasvattamaan pottia vai vai täytyykö sen ja miten ja mitkä mahdollisuudet on tuolta vapailta markkinoilta saada tätä rahoitusta näihin investointeihin

näillä perusteilla mitä lakivaliokunnan sosiaalidemokraattinen ryhmä on tehnyt minä kannatan ed

paateron tekemää esitystä